silloin he myöskin aikanaan tekevät sen luopumispäätöksen ja nuori polvi pääsee yrittämisen alkuun silloin kun he ovat siitä asiasta kiinnostuneita

mikä kannustaa tuomaan julki sen mahdollisen harmaan työn harmaan yrittämisen johon on suuri houkutus jos meillä byrokratia on ylimitoitettua

toinen asia on se että meidän hankintalakimme ja sen soveltaminen ja sen osaaminen ovat aivan selvästi hakoteillä tällä hetkellä

elikkä nuorten on päästävä aikanaan myöskin ruoteliin jotta he pystyvät tekemään töitä sen yleisen ison tavoitteen eteen joka meillä on elikkä turvaamaan yhteisesti suomalaisen ruuantuotannon ja maaseudun elävänä pysymisen

siksi hankintaosaamisen osalta toivon että hallitus paneutuu myöskin siihen että sitä osaamistasoa kasvatetaan

on aivan oikein että hallitus esittää poliisien voimavarojen siirtoa entistä enemmän kenttätyöhön käytännön työhön ja hallinnon karsimista

se on varmasti myönteinen asia niin kuin täällä on moneen otteeseen todettu

se asia joka huolettaa itseäni on se että nyt sitten poliisin johdon sisällä ja alueen johdon sisällä ei ehkä välttämättä aina toimitakaan tähän suuntaan mitä meillä tämä iso periaate antaa ymmärtää

se on kaikkein nopein tapa myöskin edistää vaihtotaseen vajeen kohentumista ja myöskin sitä että sillä pystytään paikkaamaan niin työllisyyttä kuin myöskin sitä velkamäärää jonka me joudumme ottamaan

on aivan selvä että jos näin tapahtuu niin se merkitsee palveluiden heikkenemistä menoa juuri päinvastaiseen suuntaan kuin tässä hallituksen esityksessäkin on ja mitä myöskin ministeri on kertonut ja linjannut

omaa kotimaista puhdasta energiaa

tuskin kukaan uskaltaa väittää että jos näin tapahtuu tässä kyseisessä kunnassa eivät palvelut heikkenisi

kyllä se vaje silloin kohdistuu nimenomaan näkyvyyteen valvontaan ilmoitusten vastaanottamiseen ja ennalta ehkäisevään työhön

siksi toivonkin että ministeri hyvin vahvasti ohjeistaa läänien alueiden poliisipäälliköitä poliisitoimen johtoa niin että tämän tyyppisiin pisteisiin ja paikkoihin voitaisiin poliisin toimesta järjestää jonkunlainen partioiden lähtöpiste jolloin se myöskin varmistaisi sen että äsken kuvatut heikentymiset eivät toteutuisi

se on aito huoli tällä hetkellä muun muassa tällä paikkakunnalla ja siksi toivon että tähän kiinnitetään aivan erityistä huomiota

arvoisa herra puhemies

hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta käytyyn keskusteluun ja niihin mittareihin joilla talouspolitiikan onnistumista mitataan

elikkä meidän valtion maksamat lainakorot ovat poikkeuksellisen alhaisia ja ne ovat alhaisia sen takia että harjoitettuun politiikkaan luotetaan ja lainanantajat uskovat siihen että suomi tällä harjoitetulla politiikalla selviää näistä hyvin poikkeuksellisista oloista

toinen samalla tavalla objektiivinen mittari on se millä tavoin kotimaassa markkinat kotitaloudet ja kulutus luottavat siihen mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja se luottamusindikaatti on hyvin hyvin korkealla tällä hetkellä

siksi hallitus on pystynyt tekemään oikeudenmukaista politiikkaa ja tämän takia moneen kertaan täällä tänään ja varsinkin eilen keskustellut pienimpien etuuksien indeksien sitomiset ja tasokorotukset joita on tällä vaalikaudella tehty esimerkkinä vaikkapa takuueläke ovat olleet mahdollisia

me olemme tässä talossa arvioineet toinen toisillemme uuden kansalaisaloitteen lain valmistelua ja sitä millä tasolla se lainvalmistelu ja se aloite tähän taloon tulee

siksi ihmettelen suuresti sitä miten ihmeessä täällä eilen ja myös tänään oli sellaista henkeä opposition osalta että esimerkiksi takuueläke olisi jollain tavalla negatiivinen asia ja ei olisikaan hyvä uudistus

nyt on meidän syytä arvioida lainvalmistelun tasoa myöskin hallituksen kuntajakolain ja siihen liittyvien lakien valmistelun osalta

hallitus on itse ilmoittanut että se tulee täydentämään omaa esitystään jonkin ajan kuluttua ja siitä huolimatta tässä vaiheessa täysin keskeneräinen esitys ja merkittäviltä osin hämärän peitossa olevat hallituksen linjaukset on pitänyt tuoda eduskunnan käsittelyyn

se on selkeä parannus ja kun siihen otetaan eiliset laskuvirheet joita esimerkiksi puheenjohtaja urpilainen täällä esitteli omassa puheenvuorossaan jotka sitten onneksi tuli korjatuksi niin toivon mukaan nyt sitten myöskin kaikille selvisi mistä tässä takuueläkkeessä on kysymys

se on ollut pitkään pitkään keskustan tavoitteena ja nyt se on tullut ja siitä pitää olla erityisen tyytyväinen ennen kaikkea sen vuoksi että nyt se kaikkein kipein eläkeläisten ja ikäihmisten ongelma on pikkuisen paremmassa mallissa kuin aikaisemmin elikkä ne kaikkein pienimmät eläkkeet tulevat nousemaan

kun me painotamme lainvalmistelun tarkkarajaisuutta huolellisuutta niin tämä ei valitettavasti mielestäni sitä ole

kaikki perustuu myös erityislainsäädäntöön esimerkiksi vesilakiin kaikki

ymmärrän tämän siitä näkökulmasta että pääministeri kataisen johdolla sanottiin tämän hallituksen aloittaessa että tämä on kaikkein tärkein hanke jolla kestävyysvajetta supistetaan ja tulevaisuuden taloudellista hyvää suomeen rakennetaan ja siksi se halutaan tuoda täysin keskeneräisenä tähän taloon ja eduskuntaan käsittelyyn

kaikki perustuvat näihin kolmeen isoon kysymykseen kolmeen isoon periaatteeseen

puhemies

energiaverouudistus on oikean suuntainen ja on aivan selvää että se pitää olla niin että siinä uusiutuvien energiatuotantomuotojen verorasitusta kevennetään ja niiden jotka eniten tuottavat päästöjä kovennetaan

tässä riistavahinkolaissa kootaan nyt sitten yhteen nykyvaatimusten mukaisesti riistaeläinten ja petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmä

valiokunnan mielestä se kattavuudessaan ja siihen tehtävät parannukset lisäävät lain yleistä hyväksyttävyyttä ja kansalaisten myönteistä suhtautumista sekä kyseisten lajien suojeluun että niiden määrään jota sitten lupamenettelyllä rajoitetaan pitäen kantoja kurissa

siihen ovat kiinnittäneet huomiota lähes kaikki oikeusoppineet suomessa siihen ovat kiinnittäneet huomiota niin kuntalaiset kunnat eri asiantuntijat ja siitä huolimatta se väkisin tänne tuotiin

edelleen tuohon esitykseen jää muutamia sellaisia asioita joita toivon mukaan pystymme eduskuntakäsittelyn aikana kohentamaan ja ne liittyvät vaikkapa biokaasujen verotuskäytäntöön liikennepolttoaineisiin ja niin edelleen

herra puhemies

tähän asiaan ja hankkeeseen ei taida nyt enää valitettavasti uskoa kukaan muu kuin hallitus itse ja se on aiheuttanut sen että kunnissa tapahtuva työ on lamaantunut varsinkin kehittämistyön osalta ja koko ajan muuttuvat parametrit sekä sosiaali ja terveydenhuollon ympärillä että kuntarakenteen ympärillä ovat ajaneet kyllä koko kuntakentän sekasortoon tilanteessa jossa meillä ei siihen olisi varaa

tämän täytyy olla myöskin vastaavanlaisen periaatteen mukainen eli kun nämä eivät tuota lainkaan minkäänlaisia päästöjä niin ei niitä voida myöskään siinä mielessä verottaa

on aivan selvä että nämä äsken mainitut asiat ovat erittäin monissa kohdissa jarruttamassa kestävällä tavalla toteutettavia hankkeita joilla luonnonvaroja hyödynnetään

maa ja metsätalousministeriössä tapahtui henkilövaihdoksia ja senkin vuoksi tämä laki viivästyi tänne tullessaan

ja siksikin niiden verotus on tärkeä pitää hyvin matalana tai mieluummin niin että niissä ei veroa ole koska niiden kehitystyö ei liikkeelle lähde ilman tämän tyyppisiä kannusteita

oletteko käyneet lävitse näitä asioita mitä ovat ne keinot siis siellä on vuosien prosesseja ja osa niistä aivan turhaan mitä tälle voitaisiin tehdä että tätä juohevoitettaisiin

samoin merkittävää on se että me pystymme turvaamaan riittävän kemera rahoituksen tuonne metsätalouden puolelle koska siellä se potentiaali on erittäin suuri suomen oloissa

siksi edelleen ihmettelen miksi meidän pitää tässä vaiheessa tätä lakia täällä käsitellä

kaiken kaikkiaan kolmisenkymmentä lakipykälää on muutoksia saanut tämän lain valiokuntakäsittelyn aikana mutta korostan että kaikki ne on tehty erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä niin maa ja metsätalousministeriön kuin myöskin valtiovarainministeriön välillä ja niinpä tämäkin mietintö on valiokunnalta yksimielinen

ei tietenkään tingittäisi niistä määräyksistä ja säädöksistä joita meillä on olemassa mutta täällä on selkeästi myös kiusantekomielessä olevia hankkeita liikkeellä

miten tällä voi olla niin kiire

siksi sinne tarvitaan myöskin lisävaroja

kun me emme tiedä mitä todellisuudessa tullaan esittämään ja mitä hallituspuolueet tulevat sitten lopullisissa kannoissaan ratkaisemaan niin mistä valiokunnat nyt sitten löytävät asiantuntijat jotka tulevat sanomaan että kuinka tämä tulee menemään kun ei hallitus itsekään ole vielä sitä päätöstään tehnyt

myöskin meidän on sovitettava yhteen pienpuun energiatuki ja kemera tuki niin että ne eivät toisaalta ole päällekkäisiä mutta ettei myöskään muodostu hallinnollisesti ongelmalliseksi milloin tullaan kemeran ja milloin tullaan pienpuun energiatuen piiriin

nämä pitää saada pois jotta myös niiden hankkeiden vetäjien ja osallistujien sekä investoijien oikeusturva taataan

edelleen

ihan liikaa on keskustelussa kiinnitetty huomiota siihen että meidän pitää eläkeikää nostaa

talouden keskinäisriippuvuus on ollut ja on edelleenkin yksi kaikkein tärkeimmistä seikoista joilla me pidämme kansainvälistä turvallisuutta ja rauhaa yllä

se tarkoittaa myös sitä että me haluamme pitää huolta maasta ympäri maan kaikista suomalaisista myös niistä reuna alueista jotka hallituksen kuntakarttaharjoituksissa vääjäämättä jäävät soittamaan enintään toista viulua

valitettavasti nämä pakotteet toimivat juuri päinvastoin

näin ilman muuta täytyy menetellä

mielestäni tässä voitaisiin jopa lähteä siitä että määritellään kunnolla se työuran pituus silloin kun ihminen on siinä kunnossa että hän sen pystyy tekemään niin se olisi hänellä jo etukäteen selkeästi tiedossa

ne vähentävät ne heikentävät keskinäistä riippuvuutta ja siksi on oleellisen tärkeää että kriisi saadaan mahdollisimman nopeasti laukaistua diplomatian keinoin ja venäjä osaamista käyttäen

tähän pitää kysyä onko meidän venäjä osaamisemme niin hyvällä tasolla kuin mitä me itse itsellemme annamme ymmärtää vai olemmeko jossain vaiheessa laiminlyöneet tätä asiaa

maaseutualueet ovat ne jotka ovat tässä ilman muuta kärsijöinä myös sen kansalaisvaikuttamisen lähidemokratian osalta johon myöskin tuo kotikuntamaakunta malli tuo aivan oivallisen lisän ja edesauttaa myöskin tämäntyyppistä tärkeää asiaa

julkisen talouden kestävyyden ja tuottavuuden kohentamiseksi on paljon tehty siihen liittyy myös tuo paras hanke mutta tietojärjestelmien yhteensovittaminen kokoaminen se on äärimmäisen tuottavaa työtä ja sille toivon mahdollisimman vauhdikasta käsittelyä ja siihen myöskin uusia avauksia hallituksen taholta ja kaikilta meiltä myöskin kuntapäättäjinä

edellytyksenä riistaeläimen aiheuttamien vahinkojen korvaamiselle on siis riistavahinkoehdotuksen mukaan myös että korvausta maksetaan vuosittain valtion peer on osoitettu varoja riittävästi valtion talousarviossa

elintarviketalous maatalous ruuantuotanto kärsivät ylivoimaisesti eniten tästä pakotesumasta

tästä ei mitään muuta johtopäätöstä voi vetää kuin sen että hallitus on suuressa innostuksen vallassa tehnyt tämän tuonut meille tänne eduskuntaan käsittelyyn keskeneräisen lakiesityksen ja nyt sitä sitten yritetään täällä meille perustella sillä että kyllä hallitus sitten aikanaan tuo tähän asianomaiset selvitykset ja lisänsä ja linjauksensa ja päätöksensä

valiokunta korostaa aivan erityisesti sitä että korvausten keskeytymätön maksaminen on turvattava ja se tulee tarvittaessa valmistella hyvissä ajoin valtion lisätalousarvion puitteissa annettavaksi eduskunnalle

ja tämä pitää myös hallituksen muistaa

ei voi olla niin että me kansainvälisesti teemme jotakin pakotteita jotka vaikuttavat jollekin määrätylle sektorille yli muiden ja sitten niitä ei täysimääräisesti korvata

tämä on yksi niitä hyväksyttävyyden kannalta ehdottomia edellytyksiä jotta me voimme perustella että meillä on myös taas tässäkin laissa euroopan unionin säädöksistä johtuvia petomäärävelvoitteita ja meillä on hoitosuunnitelmavelvoitteita jotka määrittelevät meidän kantamme määrän ja suuruuden

viimeviikkoiset tapahtumat ovat vain osoittaneet sitä että niin moneen kertaan jo viikon aikanakin ehtivät asiat muuttua että näinköhän tapahtuu

mutta meidän pitää myös markkinoiden toimivuuteen kiinnittää huomiota ja siinä kilpailulainsäädännön muistaminen on äärimmäisen tärkeää kuin myöskin sinne tulevan erillislainsäädännön muistaminen

kolmas esityksessä esille tuleva asia on että hirvieläinten ja suurpetojen aiheuttamia liikennevahinkoja ei enää korvattaisi koska ajoneuvoille on saatavissa edulliseen hintaan vakuutusalalla yhdistelmävakuutuksia

ja kun äänestäjät vaaleissa ja myös vaalien jälkeen ovat halunneet poliittisilta päätöksentekijöiltä päättäväisyyttä uudistuksia ratkaisuja ja johtajuutta niin sitähän juha sipilä pääministerinä ja koko hallitus on osoittanut

toivotaan että niin kuitenkin käy

suomalaiset ovat ansainneet hyvät palvelut ja sen kehittämistyön ja ne edellytysten luomiset jota me tarvitsemme myöskin elinkeinoelämälle jotta me pystymme tuottamaan sitä taloudellista hyvää ja hyvinvointia ja työllisyyttä jolla me sitten kustannamme nämä meille kaikille tärkeät peruspalvelut emmekä sekoita niitä

näin ollen tämä vakuutusturva hirvieläinten aiheuttamien liikennevahinkojen osalta on merkittävästi parantunut

se myös luo uutta poliittista kulttuuria juuri sitä mihin edustaja ihalainen tässä vetosi asettamalla tavoitteet selkeät tavoitteet mutta ei tekemällä arvovaltakysymyksiä niistä ratkaisuista joilla niihin päästään

valiokunta vähän ihmettelee myöskin sitä että tässäkin asiassa me olemme joutuneet notifioimaan aikaisemmin tämän lain hengen ja sisällön tai hengen paremminkin tuolla komission suunnalla ja niin että siellä on todettu että tämä ei ole valtiontukisuuntaviivojen mukaista vaan tämä voidaan korvata valtion normaalien korvausjärjestelmien piiristä

talouspolitiikan perusasiat on ykkösasia jota täällä hallitus haluaa eteenpäin viedä uudistuksia tehden

no tämä on itsestäänselvä asia ja tässä viittaan vähän siihen äskeiseen keskusteluun siitä mikä toimivalta komissiolla on valtiontukisäännösten tulkinnan osalta ja kansallisen tulkinnan osalta

puhemies

porotalousvahinkojen osalta valiokunta on tehnyt muutosehdotuksen ja se on niin että ehdotetaan maksettavaksi tuo porovahinkokorvaus puolitoistakertaisena poronomistajalle tai jos poronomistajaa ei tiedetä paliskunnalle

minun mielestäni vaalitulos on vahvistettu ajat sitten ja kaikki hallituspuolueet lupasivat juuri näin mitä on nyt tehty uudistaa suomea ja saada suomi uudelleen käyntiin ja nyt sitä tehdään

tämä muutos on hyvin saman suuntainen kuin tämänhetkinen vallitseva tilanne on ja valiokunnan mielestä se on myöskin oikeudenmukainen poronomistajia kohtaan

puhemies

herra puhemies

nyt ovat tietenkin lisääntyneet ne vahingot joissa suurpedot ovat varsinkin vasahävikkiä tehneet

mutta kuitenkin pitää todeta että hallitus lupasi lisärahoituksen se lupasi muita erityistoimia savonlinnan opettajankoulutuslaitokselle

oppositio on todennut että pelimerkit tulee pelata oikeaan aikaan ja että hallitus ei ottanut vakavasti opposition vihjeitä viime syksyltä

vasat ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen kokonaan ja niitä ei löydy mistään ei voida identifioida ensinnäkään kenen ne ovat eikä voida edes tietää ovatko ne hävinneet vai eivät koska niitä ei missään enää ole

kuitenkin ne toimet joita hallitus on tehnyt tämän globaalin talouskriisin osalta ovat mielestäni aivan oikein ajoitettuja

ylimielisyydessään ilmoitti ensin että se ei ole kuullutkaan tällaisesta lisärahoituksesta sen jälkeen kun joutui tunnustamaan että semmoinen on luvattu sanoi että mikään raha ei riitä pelastamaan savonlinnaa

yhä enemmän eriytyy se mitä me lainsäätäjät tarkoitamme lakia säätäessämme ja miten se kansalainen yrittäjä kokee sen kaikkien niiden alempiasteisten säädösten jälkeen omalla kohdallaan käytännön tasolla

ensimmäisenä rahoituskriisin ongelmat saatiin pois ja siihen erittäin merkittävällä tavalla lisärahoitusta monella eri tavalla laitettiin

siksi myös tähän asiaan on kiinnitetty aivan erityistä huomiota

elikkä on tarkoituksenmukaista että korvaus kohdistuu nimenomaan vasonnan ja syksyn väliseen vasahävikkiin eli siihen ajankohtaan jolloin äsken mainitut suurpedot niitä vahinkoja todennäköisesti aiheuttavat

ei voi olla niin että laki on epäsuhteessa siihen miten kansalainen sen kaikkien näiden säädöstulvien jälkeen kokee

näin ollen ne jäävät löytymättä ja niitä ei pystytä sieltä esille saamaan

kaikki nämä olivat aivan oikea aikaisia toimenpiteitä

nyt sitten vielä myöskin tämä kuntien yhteisöverojako osuuden muutos joka on ollut tiedossa jo jonkun aikaa ja johon kunnat ovat jo voineet varautua on erittäin oikea aikainen toimenpide myöskin tämä

osuustoiminta on kiistatta yksi niitä talouden ja suomen hyvinvoinnin kulmakiviä ollut jo yli sadan vuoden ajan

vahinkojen ennaltaehkäisy on tietysti kaikkein tärkein asia metsästyksen keinoin sitä on myöskin todetun mukaisesti luontodirektiivin takia rajoitettu ja se on rajoittunutta

yksikään meistä kansanedustajista ei vaatinut puhunut sanonut esittänyt että yle ei saisi näyttää toisen valtiollisen toimijan veikkauksen lottoarvontaa kanavillaan mutta niin vain tehtiin tulkinta meidän tekemästämme laista vaikka me emme tarkoittaneet sitä että ei saa näyttää

nyt on tietenkin myös niin että nykyisen kaltaisen veroelvytyksen tie on varmaankin kuljettu loppuun ja täytyy olla uudenlaisia toimia jotta veropohjaa pystytään säilyttämään se on ihan selvä

ilman osuustoiminnallista yhteistä yrittämistä yhteistä liiketoimintaa tämä yhteiskunta ei olisi kehittynyt tähän mittaansa missä se tällä hetkellä on

valiokunta pitää erityisen tarpeellisena esityksessä ehdotettua mahdollisuutta maksaa erityistä korotettua korvausta tietyille paliskunnille joiden alueella suurpedot ovat pitkään aiheuttaneet poikkeuksellisen suuria vahinkoja

siksi osuustoiminnan toimintaedellytyksiä pitää vaalia myöskin jatkossa niin että sillä on tilaa toimia